mielestämme on myös hyvä ettei lain sisältöön kuuluva luonnonarvopykälä koske luonnonarvot jo menettäneitä soita

samaan aikaan hallituspuolueiden vaalilupaukset ja hallituksen tavoitteisiin kirjatut tavoitteet rasittavat kuntia ja kun hallituspuolueet lunastavat vaalilupauksiaan kunnat joutuvat uudistusten toteuttajiksi haluttiin sitä kunnissa tai ei koska palvelujen tuottaminen kuuluu kunnille

nyt siis joku muu kuin eduskunta määräisi tällaisesta tulo ja menoarvion piiriin kuuluvasta asiasta jonka rahamäärä ei edes tiepiirin rahan rahamäärää ei edes tiedetä ja jonka rahamäärä ei ole edes uskottavasti arvioitavissa ja suomi voisi kumota koko perustuslakinsa

mutta koska kakkosluokan suon luontoarvojen määrittelyä ei voitu kirjata suoraan la

arvoisa puhemies

ratkaisevaa oli myös eräiden asiantuntijoiden mielipide etteivät soiden luontoarvot kuulu ympäristönsuojelulakiin vaan luonnonsuojelulakiin

samaan aikaan kun taakkaa lisätään edellä mainitulla velvoitteella leikataan valtionosuuksia jotta valtion budjetti olisi tasapainossa

kun tähän lisätään vielä etelä euroopan valtioiden takauspäätökset ja kriisipankkeihin virtaava pääoma ne takaavat sen että olemme kriisin partaalla

kuten soini sanoi kokonaisvastuiden selvittäminen eduskunnalle on ollut kataisen hallituksen suunnalta lievästi sanottuna hapuilevaa

samoin emme voi hyväksyä nykyisenkaltaista laajan yhteisvastuun sisältävää kriisinratkaisumekanismia

vielä näy enää niihin on mielestämme yhteinen kriisinratkaisumekanismi tulee toteuttaa kansallisten kriisinratkaisumekanismien ja rahastojen verkostona

rahaston yhteisvastuullisuus merkitsee sitä että tulevaisuudessa suomalaisetkin pääsevät tuolla summalla osallistumaan muiden maiden pankkikriisien kustannuksiin

ministeriöiden virkamiehet visioivat kuinka kaupungistumiskehitys avaa uusia mahdollisuuksia

tiivis yhteiskuntarakenne luo edellytykset hyvätasoiselle ja taloudelliselle joukkoliikenteelle ja monet matkat ovat riittävän lyhyitä kuljettavaksi kävellen tai pyörällä

pankkiunionia rakennettaessa on koko ajan korostettu että sillä on tarkoitus estää tulevia kriisejä eikä maksattaa muiden maiden veronmaksajilla

nyt ainoa vaihtoehto on jäljellä eli tämä hallitus pyytää eroa ja uudet hallitusneuvottelut käynnistetään mahdollisimman nopeasti päätehtävänään irtautua euroopan unionista mahdollisimman pian

ilmastonmuutosta ehkäistään elintapojen muutoksilla ei pakottamalla ihmisiä maalta kaupunkeihin taikka päinvastoin

perussuomalaisten mielestä suomen pitää kääntää nopeasti kelkkansa ja perua suostumuksensa liittyä nykyisen muotoiseen pankkiunioniin sillä se on suomen kansallista etua katsoen erityisen huono

yksikään maa ei ole vielä ratifioinut sopimusta yhteisestä kriisinratkaisumekanismista joten vielä ei ole liian myöhäistä perua koko asia

lisäksi on todettava että suomi ja muut pienet maat ovat menettämässä eussa puolet siitäkin vähästä mitä heillä on äänivaltaa ollut

vallanhimo on poliitikoilla ja virkamiehillä selkäytimessä ja vallan keskittämisen kokevat voitokseen pienimmätkin nilkit

ideana tarjottiin kaupunkiseudulle muuttamista ja rakentamista voitaisiin ohjata tiiviimmäksi lupaamalla palveluja vain tietyillä vyöhykkeillä

mielestäni kuntia voidaan yhdistää vapaaehtoiselta pohjalta kun ensin on selvitetty mitä tehtäviä kunnalle jätetään ja mitkä tehtävät kuuluvat maakunnille ja valtiolle

perussuomalaisia on arvosteltu europolitiikan sotkemisesta kuntapolitiikkaan ja tuleviin kunnallisvaaleihin vaikka yhtäläisyys kuntien palveluiden turvaamiseen on hyvin konkreettinen eli etelä euroopan ongelmat heijastuvat hyvin voimakkaasti kuntiemme tulevaisuuteen oltiin asiasta mitä mieltä tahansa

suomi on katsonut että se on useimmiten siinä leirissä joka haluaa viedä asioita eteenpäin ei jarrumiehenä sanoo suomalainen eu virkamies

muutosvoima kunnissa vaikuttaa aivan varmasti istuvaan hallitukseen ja riittävän suuri jytky saa hallituksen rivit vapisemaan ja pakkoliitokset voidaan unohtaa

edellä olevan perusteella kannatan edustaja turusen esitystä että lakiehdotukset hylätään ja kannatan myös turusen tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies sitten

perussuomalaisten luonnonsuojelulakiin tekemän vastalauseen perusteella uudistan sen että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hylätään

hallituksen rakenneuudistuksen julkistaminen oli näytelmä jossa kuusi väsynyttä ministeriä osoitti syyttävän sormen kohti suomen kuntia ja vakuutti luottoluokittajille että töitä on tehty yötä myöten suomen kestävyysvajeen nujertamiseksi

hallitus jatkaa suomen maaseudun tyhjentämistä tehokkaasti

pk yritykset ovat potentiaalisia työllistäjiä mutta niille yhteisöveron alennus ei juurikaan vaikuta yhtään mitään

näille yrittäjille kuten avoimet yhtiöt kommandiittiyhtiöt toiminimet ja maatalousyrittäjät jotka täyttävät yrittämisen statuksen pitäisi antaa samanlainen helpotus jonka osakeyhtiöt saivat yhteisöverouudistuksessa

tätä kuvastaa sekin että elinkeinoministeri vapaavuori ei vaivautunut vastaamaan syksyllä kun kysyin häneltä miksi hallitus on unohtanut pk sektorin ja pienyrittäjät täydellisesti

hajautettuun pienenergiatuotantoon ja älykkääseen sähköverkkoon on kohdennettava tuntuvia lisäpanostuksia jolloin muun muassa maatiloilla syntyvää ylimääräistä sähköä voidaan myydä valtakunnan verkkoon

mutta mitä tekikään hallitus

näillä sanoilla kannatan myös lopuksi edustaja timo soinin tekemää epäluottamuslausetta

se onkin tärkein asia menestykseen mutta nyt esitetyssä rakenneuudistuspaketista tai budjetista ei löydy ensimmäistäkään faktaa työllistämiselle tai kuten edustaja pekkarinen totesi kasvun eväät puuttuvat

hyvinvointiyhteiskunta on kohta mennyttä aikaa

ministeri rinne mikä mies te oikein olette

vielä ennen juhannustahan ministeri rinne puhui kasvun eväistä

johtopäätökseni on että pääministeripuolue kokoomus saneli kaiken muille hallituspuolueille

arvoisa puhemies

säästöjä tehdään muun muassa leikkaamalla kuntien valtionosuuksia peruspalveluista ja siirtämällä työttömyyskorvausten maksuja kunnille joille on tarjottu keskeneräisiä uudistuksia toinen toisensa perään

kuntarakenne sote ja valtionosuusuudistukset ovat olleet kunnissa lausuttavana ja sekoittaneet muutenkin ymmällään olevia kuntien virkamiehiä ja luottamushenkilöitä

hallituksen kuntiin kohdistamat säästötoimet siirtävät kuitenkin verotuksen painopistettä kunnallisveroon mikä puolestaan vaikuttaa merkittävästi enemmän pieni ja keskituloisiin kuntalaisiin kuin valtion tulovero

kuntaliiton varatoimitusjohtaja kietäväinen vahvisti eilen että valtionosuusleikkaukset ovat olleet keskeisin valtion säästökohde vaikka ne eivät paranna eurollakaan julkisen talouden tasapainoa

leikkausten ainoa seuraus on että valtio siirtää vain vastuuta ikävistä päätöksistä kuntiin mikä johtaa kiristyneeseen kunnallisverotukseen ja uhkaa heikentää palvelujen laatua

ilman valtion osa uuden valtion

arvoisa puhemies

talousarvioesityksen mukaan hallituksen talouspolitiikan painopistealueita ovat edelleen köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen ja kestävän talouskasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen

kuten edellä kerroin pieni ja keskituloiset kärsivät hallituksen toimenpiteistä joilla kunnat joutuvat kiristämään verotustaan

korottamalla energia ja ajoneuvoveroa hallitus lisää eriarvoisuutta asettamalla maaseudulla ja haja asutusalueilla asuvat täysin erilaiseen asemaan kuin kaupungeissa asuvat

melko suurissakin maaseututaajamissa ei kulje julkista liikennettä lainkaan

vuosi sitten hallitusneuvotteluissa käynnistynyt uuden kuntauudistuksen toteuttaminen näyttää jatkuvan tyylilleen uskollisena haparoiden hosumalla ja lipsauttelemalla

hallituksen hosumisen selittää osaltaan se että kuntauudistuksen toteuttaminen siinä muodossa kuin hallitus on esittänyt vahvistaisi kokoomuksen asemaa kotkan tampereen turun ja lahden ja helsingin seuduilla

ensimmäisen hämmennyksen maakunnissa ja kunnissa aiheutti tieto jonka mukaan suomeen muodostetaan uusia suurkuntia jotka perustuvat työssäkäyntialueisiin

kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksen julkaisemisen jälkeen ministeri virkkunen juoksi virkamiehineen suomen maakunnat halki ja poikki

kuntia oli kuultu ja sen jälkeen voitiin jälleen panna virkamiehet piirtelemään uusia karttoja ja tekemään muistioita

tänään urpilainen totesi että hallitus ei tunne sanaa pakottaminen

ministeri kiuru on toimillaan pyrkinyt rajaamaan joidenkin yritysten ja toimijoiden laillisia oikeuksia ryhtymällä ajamaan puolueensa omaksumaa politiikkaa siten että politiikalla on pyritty asettamaan tiettyjä palvelualan toimijoita eriarvoiseen asemaan yhteiskunnallisia tukia myönnettäessä

ministeri on puhunut että lain hengen mukaan tietyt toimijat tulee rajata valtion tuen ulkopuolelle mutta ei ole mitenkään muutoin kuin poliittisesti perustellut linjauksiaan

ministeri on kuitenkin pannut toimeen linjauksia ja ilmeisesti siinä menetellyt omavaltaisesti ylittänyt toimivaltansa sekä toiminut vastoin antamaansa juhlallista vakuutta

ministeri viitanen oletteko törmännyt tällaisiin edeltäjänne linjauksiin tämän lyhyen virkakautenne aikana

ministeri vapaavuori vastauksenne ei muuttanut kantaa siinä suhteessa että tämä hallitus olisi pienyrittäjyyttä nähnyt sellaisena asiana että sillä nyt sitten voitaisiin työllisyyttä lisätä millään lailla

hyvä esimerkki on yhteisöverouudistus sehän koski osakeyhtiöitä lähinnä suuria osakeyhtiöitä